tämä tarkoittaa että ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavan henkilön päästessä lomalle vankilasta ja hänen rikkoessaan lomalle säädettyjä ehtoja häntä ei voida siitä tuomita rangaistukseen

ehkä itse ajattelisin mieluummin niin että meillä on tullut entistä kriittisempiä mediakriittisiä tvn ja median käyttäjiä ja he haluavat saada rahalle vastinetta

arvostettu puhemies

poistumislupaehtojen rikkomisesta seuraavan kurinpitorangaistuksen kovuus on vankilanjohtajan määriteltävissä ja se voi olla asteikolla varoituksesta ehdottomaan yksinäisyysrangaistukseen eli eristysselliin

arvoisa puhemies

kyllä edellä puhunut ed

täysi tuki tälle

kävin varsin laajasti läpi sen repertoaarin mitä yleisradion julkisen palvelun tehtävään kuuluu ja nostin sieltä tikun nokkaan vain nämä muutamat mielestäni kyseenalaiset asiat jotka täällä on muun muassa ed

arvoisa puhemies

tässä salissa on tänään puhuttu paljon vastuunkannosta

ehtojen noudattamatta jättäminen voi myös vaikuttaa tuleviin lupa arviointeihin jotka koskevat vankilasta poistumista

pidän myös myönteisenä sitä että nykyinen poliisiministeri ministeri orpo perui poliisihallituksen suunnitelmat lakkauttaa riihimäen ja heinolan poliisiasemat

silloin soini totesi että lamoja tulee lamoja menee

lomalta karannut ei kuitenkaan menetä lopulta edes oikeuttaan uusiin lomiin tuomionsa loppuaikana

alleviivaan nyt itse eli itse olen sitä mieltä että tämä on hyvä tehdä tulevaisuudessa pakolliseksi ja juuri niin kuin edustaja turunen toi eli maksetaan itse ja kannetaan sitä mukana

tämä on niin teknistä että tässä ei paljon olisi puhuttavaakaan mutta itse asiassa isompi asia on sitten jos oikein muistan viime syksynä viimein käyntiin saatu kalastuslain kokonaisuudistus johon myös tämänkin asian valmistelussa on viitattu ja muun muassa kalatalouden keskusliitto ry on todennut että tämäkin asia tulisi itse asiassa käsitellä kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja tietysti näinkin varmasti olisi voitu toimia

kyllä edustaja soini sellaiset puheet ovat enempikin välinpitämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä nimenomaan suomesta ja suomalaisista omasta kotimaasta

laukkanen on pitänyt erittäin hyviä puheenvuoroja kriittisiä nimenomaan siitä ollaanko astumassa nyt tietyllä tavalla tällaiselle harmaalle vyöhykkeelle joka luo sitten tulevaisuudessa erilaisia teitä joista ei välttämättä ole paluuta enää siihen selkeään julkisen palvelun tehtävään

tällä hetkellä meillä on muuttunut aika nopeasti tällainen arjen turvallisuuden tunne ihmisillä

silloin siitä ei tule näitä kustannuksia

mutta kannattaa muistaa se että tässä esimerkiksi on vielä paljon näitä rajoitteita joiden pitää toteutua että tämä voidaan tehdä

kyllä viestiä tulee paljon erilaisista asioista ja yhtenä isona asiana siinä meillä on äärimmäisen nopeasti kasvanut maahanmuuttajatilanne

me toivommekin että nyt asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä

ja se oli nimenomaan sen tyyppistä halua että haluttiin saada tiettyä ohjelmaa ja niin kuin edustaja virolainen toi esille että hänen pojallaan on halu maksaa tietystä jalkapallo ottelusta jollain toisella on halu maksaa tietystä muusta ohjelmatarjonnasta elokuvista luonto ohjelmista tai mistä sitten haluaakin ja ehkä tähän suuntaan ollaan aika paljon menossa

kyllä yleisradio on valitettavasti paisunut vähän kuin pullataikina ja näin tulee tulevaisuudessakin tapahtumaan kun tätä salikeskustelua on kuunnellut

kun edustaja niikko toi esille sen että jo toimiville tätä ei voida tehdä niin täytyy muistaa se että meidän nyt jo voimassa oleva lainsäädäntö virka ja työsuhteen kestäessä ei mahdollista sitä että työnantaja pyytäisikin työ tai virkasuhteessa olevalta kesken sen työ ja virkasuhteen otetta vaikkapa sen jälkeen kun työntekijä on ollut kolme vuotta töissä

tapauksia joissa vankilarangaistukseen tuomittu henkilö on jättänyt palaamatta hänelle myönnetyltä lomalta tai muilla tavoin rikkonut sääntöjä tapahtuu säännöllisesti niin kuin edellä totesin

äsken jäi kesken tähän kustannusajatteluun tulo josta viittasin sastamalaan jossa tehtiin ratkaisu että kaikki jotka täyttävät omaishoidon kriteerit pääsevät sen piiriin ja se näkyi totta kai hetkittäin heidänkin tilinpäätöksenään että omaishoidon kustannukset nousivat mutta samaan aikaan se lähti näkymään toisella puolella myös säästönä

kyllä ne uutiset tietysti mitä julkisuudessa on pitää ottaa vakavasti niistä pitää voida puhua ilman että leimataan rasistiksi taikka sanotaan että koko joukko leimataan kun näistä puhutaan

no ei saa rottia myrkyttää jos ne ovat toisten lemmikkirottia mutta totta kai ei tällä lainsäädännöllä siihen tähdätä että navetoissa taikka tuotantotiloissa taikka muissa paikoissa ei säädösten mukaisesti voisi rottia tuhota

nyt pitää nurmikkopalot sammuttaa ja on hyvä tehdä se tiukkenevin ehdoin kiitos niistä kataiselle ja urpilaiselle

lupaehtojen rikkomisesta saadun rangaistuksen ollessa kevyt voi se houkutella jopa toistuvaan poistumislupaehtojen väheksymiseen sekä laiminlyöntiin

kalastuslain kokonaisuudistushan lähtee liikkeelle hallituksemme hallitusohjelmasta jossa todetaan että huomioidaan erityisesti vaelluskaloihin liittyvä kokonaisuus sekä ammattikalastuksen toimintaedellytykset

pitää ottaa vakavasti niiden ihmisten arjen huolet

mutta jos edustaja zyskowiczin naapurissa rouvalla on pieni kotirotta niin sitä ei saa myrkyttää ei tulisi mieleenikään yrittää estää se

ehtoja pelisääntöjä valvontaa pitää tiukentaa jatkossa edelleen ja on hyvä että tässä nyt on otettu määrätietoisia askeleita sosialidemokraattien ja kokoomuksen johdolla

jossain vaiheessa sain viestiä että moottoripyöräjengin tulo entiseen halliin itse asiassa lisäsi poliisin näkyvyyttä tietyllä alueella ja ihmiset olivatkin kovinkin tyytyväisiä lopulta

arvoisa puhemies

ehtojen rikkominen palaamatta jättäminen vankilan poistumisluvan umpeuduttua ja vangin jäljittäminen sitovat myös paljon työvoimaa ja raskauttavat vankeinhoidon sekä poliisin koneistoa

eli silloin laitoshoidon tarve väheni ja näin ollen kunnan näkökulmasta myös saatiin taloudellisia säästöjä

arvoisa puhemies

ennen muuta itämeren luonnonlohikannat ja meritaimen ovat niitä jotka ovat lähellä monen suomalaisenkin harrastajan ja kotitalouskalastajan kotitarvekalastajan sydäntä ja niistä on nyt myös syytä kantaa huolta

no tämä ehkä tällaisena vähän pilke silmäkulmassa olleena huomautuksena mutta nyt poliisin pitää näkyä näissä tilanteissa

mutta omassa kotikunnassani lopella kävimme vähän vastaavanlaista keskustelua lasten kotihoidon kuntalisästä eli niin sanotusta loppi lisästä espoo lisästä mikä se sitten jokaisessa kunnassa onkaan

se tässä on nimenomaan kaikista surullisinta että monen ihmisen rahat ovat menneet viemäristä alas kun he ovat kuuliaisesti yrittäneet täyttää tämän asetuksen vaatimuksia

lisäksi rikoslaki katsoo rangaistavaksi teoksi myös avunannon vankilapakoon

meidän pitää turvata arjen turvallisuus jokaiselle suomalaiselle ja myös niille tänne turvaan tulleille ja turvaa hakeneille ihmisille turvallisuudentunne

tässä on havaittavissa selvä ristiriita sillä poistumislupaehtojen rikkomisen tarkoituksena on lähes poikkeuksetta jättää lopullisesti palaamatta vankilaan

syynä on se että näitä lohikantoja liikakalastetaan ja toisaalta itämeren kunto on ekologisesti on erittäin huono

siinä on tehtävää näinä vaikeina aikoina mutta näillä toimenpiteillä joilla työtä ja yrittäjyyttä tuetaan siihen on mahdollisuus päästä

tässä on nyt ylilyöntejä puolin jos toisinkin

pidän tätä rahoitusmallia hyvänä ja kannatettavana mutta minun viestini on ollut tänään selkeästi se että haluan että meillä on keino jollain tavalla meillä kaikilla suomalaisilla kertoa mielipiteemme myös siitä meneekö yle oikeaan suuntaan vai ei

puhtaammat lähivedet ja puhtaammat kaivovedet eli juomavedet ovat kaikille varmasti yhteinen tavoite mutta nyt laitteet eivät toimi emmekä ole saaneet vastausta siihen että näissä toimimattomissa laitteissa on suomen ympäristökeskuksen merkkejä

arvoisa puhemies

maamme rikoslaissa olisi minun mielestäni paljon muutakin korjattavaa

niin kuin entinen ministeri räsänen kertoi eduskunta teki sinne vahvat kirjaukset ja ehkä tässä olisi nyt paikallaan jossain vaiheessa saada sitten kunnollinen perusteellinen selvitys eduskunnalle mitä liikennevalvonnassa liikkuvan poliisin lakkautuksen jälkeen on tapahtunut

suomi ja ruotsi itämeren vaelluskalojen kutuvaltioina ovat erityisesti vastuussa lohen suojelusta ja kalastuksen sääntelystä kestävän kehityksen periaatteella ja tämä on yksi painopiste joka tuossa kokonaisuudistuksessa on nyt käyttöön ja esille nostettu

jopa vakavista väkivaltarikoksista ensikertalaisena pääsee aivan liian lievillä tuomioilla ja vapailla näkyy oltavan jo ennen kuin koko oikeuskäsittely on edes saatu loppuun

tänään käsittelyssä on sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma ja täytyy olla tyytyväinen siihen että näitä linjauksia nyt käydään myös hieman pidemmällä aikajänteellä läpi

täytyy todeta että kyllä alueellinen edustavuus on todellakin tärkeää myös ammatillisessa koulutuksessa ja kyllä itse olen huolissani myös siitä millä tavalla toisen asteen koulutus niin lukiot kuin ammatillinen koulutus tulevaisuudessa pystytään turvaamaan niin että mahdollisimman moni pystyy hoitamaan toisen asteen koulun omasta lapsuudenkodistaan perheen kodista käsin ja tämä on iso huoli oikeasti tällä hetkellä suomessa

mitä te sanotte siihen arvoisa ministeri että sykkeen imagolla myydään näitä toimimattomia laitteita

tämä vain esimerkkinä siihen että usein sitä kotona tehtyä työtä josta edustaja elomaa hyvin toi esille tämän rakkauden millä sitä tehdään ei kukaan rahasta ja työstä sinänsä tee eikä näekään sitä niin mutta siitä on oikeus ja kohtuus saada korvaus

pidän erittäin tärkeänä sitä että me määrätietoisesti otamme uutta teknologiaa suomessa käyttöön on kyse sitten televisiosta tai muista tiedonvälityksen tavoista

nyt kun peruspalveluministeri guzenina richardson on paikalla haluaisin hieman kysyä muutamasta hyvästä kirjauksesta jotka hallitusohjelmassa ovat

yhteistä toimintapolitiikkaa itämeren vaelluskalakantojen suojelemiseksi ei ole kuitenkaan vielä saatu aikaiseksi valtioiden kesken ja se on valitettavan suuri puute

tilanne on siis kohtuuton ja epäoikeudenmukainen ja loukkaava niin rikoksen uhria kuin hänen läheisiäänkin kohtaan

mutta minun mielestäni hyvä linjaus on myös se että nykyisiä televisioita jos puhutaan vanhoista taikka nykyisistä televisioista pitää voida tämän linjauksen mukaan hyödyntää niiden elinkaaren loppuun asti

arvoisa puhemies

kaikkosenkin vaatima aluerajaus vaatisi aikaa että kunnat voisivat tehdä ne aluerajaukset

omassa puheenvuorossani kuvasin sitä tilannetta millä tavalla tulee tapahtumaan jos käy niin kuin kuulimme esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajan korhosen esittelypuheenvuorossa jossa hän toi esille että täytyy panostaa sinne ja täytyy olla täällä ja täytyy tehdä tuota ja lisätä tänne

mutta tuo meidän esimerkkimme ehkä vähän valottaa sitä että jokaisessa kunnassa kannattaa tehdä valintoja ja omaishoito ja kotihoito ovat sitä edullisinta ja inhimillistä yleensä

vapaa ajankalastajat ehdottivat joitain aikoja sitten että merilohen ja taimenen pyynti tehtäisiin luvanvaraiseksi niin että ainoastaan lisenssillä saataisiin kalastusta tehdä ja tämän lisenssin saisivat kalastajat jotka kalastavat ammatikseen

ehdotamme lakialoitteessa rikoslakiin lisäystä jonka mukaan vangin karkaamisesta tuomitaan myös se joka ei noudata vangille hakemuksesta lyhyeksi aikaa annetun luvan poistua vankilasta pituuteen liittyviä ehtoja

mutta kyllä pitää rehellisyyden nimissä muistaa myös se että ei ole vieneet tasa arvoa sekä on epäoikeudenmukaista että meillä on alueita joilla yhtä paikkaa on hakemassa jopa kaksi nuorta eli joka toinen jää ilman toisen asteen koulutuspaikkaa

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa hieman uuteen näkökulmaan tupakan kieltämiseen elokuvissa täytyy kyllä varsin kriittisesti suhtautua

nyt tietysti ensi syksynä meillä on hyvä mahdollisuus kuntavaaleissa itse kunkin valita sellaisia valtuutettuja kunnanvaltuustoihin ja siellä kunnanvaltuustoissahan päätökset näistä asioista tehdään eikä suinkaan

voi olla että tuo tapahtuu jo aiemmin luontaisen poistuman ja uuden teknologian myötä mutta tällainen varmuus tuonne on kirjattu ja se on minun mielestäni ihan hyvä

vapaa ajankalastajat korostivat matkailukalastuksen merkitystä joka on tosiasiallisesti taloudelliselta arvoltaan ammattikalastukseen verrattuna moninkertainen ja tämä valitettavan usein unohtuu

lomat voivat olla perusteltuja tuomioiden loppuvaiheessa mutta silloinkin ne pitäisi minusta suorittaa valvotusti joko vartijan valvonnassa tai vähintäänkin elektronisella pantavalvonnalla

oletteko te nykyinen ministeri valmis tuomaan lain jossa on myös mukana henkilöstömitoitus mitä erityisesti tuolla hoivalaitoksissa peräänkuulutetaan

keskustelun pää ja puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja siellä että valtiovarainvalion

eduskunnan seuraava täysistunto huomenna torstaina kahdeskymmenesyhdeksäs kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

vielä kolmantena kouluterveydenhuollosta haluaisin tietää millä aikataululla olette sen kanssa etenemässä ja onko siihen tulossa mukaan myös henkilöstömitoituksia verrattuna lapsiin ja nuoriin kouluissa

maa ja metsätalousministeriön tavoitteena onkin nyt saada aikaan uusi kalastuslaki joka vastaisi nykypäivää ja tämä on iso haaste

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on yksi sellainen asia joka on ehkä syytä ottaa ensi vuonna vielä tarkasteluun kun näitä siirtymäsuunnitelmia ryhdytään valmistelemaan

eli jonkinlaista kohtaanto ongelmaa meillä on ollut

mutta itse haluan uskoa siihen että tällä tiellä nyt vahvasti edetään niin että on mahdollista suomen kalavedet nähdä ennen muuta arvokkaana luonnonvarana niin sisävedet kuin nuo merialueetkin ja joet jotka ovat erityisen herkkiä

mutta pidän edustaja maijalan tapaan tärkeänä sitä että huolehdimme tulevaisuudessakin että niin ammatillinen koulutus kuin lukiokin on mahdollisimman monelle suomalaiselle nuorelle

vangin karkaamisesta tuomitaan myös se joka ei noudata vangille hakemuksesta lyhyeksi aikaa annetun luvan poistua vankilasta pituuteen liittyviä ehtoja

se saattaa olla maksu tv puolelle liian tiukka aikataulu

hallituksen esityshän lähtökohtaisesti piti sisällään merkittävänä asiana sen että tämän vapaaehtoisen opintorahan ja asumislisän palauttamisen aika pitenee tuolla kahdella kuukaudella

minun mielestäni valiokunnan ja myös tämän siirtymäsuunnitelmaa valmistelevan toimikunnan kannattaa tämä asia ottaa vakavasti huomioon

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely tulevaisuudessakin lähikoulu

tälle työlle toivon erityisen hyvää ja tuloksekasta etenemistä nyt kun tuo kokonaisuudistus vihdoin on saatu eteenpäin

se merkittävällä tavalla helpottaa opiskelijoiden tilannetta seurata oman tulotason kehitystä ja tehdä sitten nuo takaisinmaksut ajoissa

se ei kuitenkaan vähennä sitä huolta joka sukupuolesta johtuvasta syrjinnästä tänä päivänä voi olla ja sitä ei tietysti tällä ehkä pienellä leukailulla ja huumorilla saa missään tapauksessa katsoa läpi sormien

totean yleisesti tuosta meidän tv tarjonnastamme josta usein tässäkin salissa keskusteluissa saa sellaisen kuvan että meidän tv tarjontamme on kovin viihteellistynyt viime vuosina että näin varmasti osittain on tapahtunut sen myötä että meillä on kanavatarjontaa tullut huomattavasti lisää

valiokuntahan vielä lisäksi teki muutoksen tuohon lukiolaisia koskevaan kohtaan niin että toisen asteen opiskelijat ovat tulevaisuudessa samalla viivalla eli niin lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessa olevat voivat jatkossa käyttää ja hyödyntää myös näitä kesäkuukausia

arvoisa puhemies

mutta jos jatkan hieman kevyemmässä linjassa niin tietysti täytyy valiokuntaa kiittää siitä että miespartureiden ei nyt tarvitse sitten lähteä tämän lainsäädännön myötä permanenttia tekemään

heinäluoman aiemmassa puheenvuorossa oli vähän sellaista huonon omantunnon makua kun sitä kuunteli

itse olen ollut eduskunnan kirjaston hallituksessa viime kaudella silloisen puheenjohtajan erkki tuomiojan aikaan ja koin yhdeksi mielenkiintoisimmista töistä kirjastotyön rinnalla myös veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin jossa haastateltiin vuosittain vähän vuodesta riippuen erilainen määrä kansanedustajia jotka olivat jääneet jo täältä talosta pois

hallitusohjelmat vaalilupaukset vaaliohjelmat minun ymmärtääkseni tehdään aina neljälle vuodelle ja neljän vuoden aikana ne sitten toteutetaan niiden lupausten mukaisesti joita on tehty

eli tämä on nyt hyvä oikaista myös eduskunnan pöytäkirjaan totuus siitä millä tavalla tuo työtulovähennys ja sitten tämän solidaarisuusveron alarajan muutos vaikuttavat siihen että suurituloiset ovat näissä talkoissa entistä isommalla panoksella mukana

se ehkä kaiken kaikkiaan meidän opiskelujärjestelmässämme on sellainen asia joka vaatii jatkossakin parantamista niin että nuoret voisivat eri opintoasteilla entistä joustavammin hyödyntää myös näitä kesäkuukausia

arvoisa rouva puhemies

kun tuossa kokoomuksen vaaliohjelmaa ja meidän lupauksiamme katseli niin aika lailla yksi yhteen saimme ne myös tämän hallituksen ohjelmaan ja olemme niitä määrätietoisesti toteuttaneet

tietysti yksi tärkeä asia on se että tieto siitä mistä ruoka tulee olisi mahdollisimman hyvin ihmisillä ja siinä tietysti ruoan alkuperämerkinnät ovat tärkeä osa

meillähän tänä päivänä käy usein niin että yliopistotkin ovat useamman kuukauden vuodessa tietyllä tavalla kiinni ja sitä ehkä kannattaa miettiä olisiko mahdollista mahdollistaa joustavammin myös tuo kesäaikainen opiskelu

ja myös se keskustelu mitä täällä on sanottu että tämä ei vaikuttaisi niihin jotka ovat jo olleet solidaarisuusveron piirissä

olisin vain lyhyesti todennut edustaja pekkarisen puheenvuoroon jossa hän antoi suurin piirtein ymmärtää että mitään ei suomessa tapahtuisi jos nyt laittaisimme kreikan ulos eurosta ja antaisimme heidän olla oman onnensa nojassa

silloin heräsi ajatus että se on hienoa ja arvokasta työtä mutta täällä talossa on myös paljon erittäin pitkään täällä työtä tehneitä kansanedustajia

myös hankintalaista on puhuttu

heinäluoman johtama puolue nyt tekee vaaliohjelman neljälle ensi vuodelle ja jos hallitukseen tulette jos te toteutatte kaiken ensimmäisen puolen vuoden aikana mitä tehdään tuo kolme ja puoli jäljellä olevaa vuotta

jos itse olen oikein ymmärtänyt niin kyllä meidän hankintalaki antaa aika hyvät mahdollisuudet myös lähellä tuotetun ruoan lähiruoan ja suomalaisen ruoan suosimiseen ihan lain sallimissakin puitteissa

hallitusohjelmaanhan kirjattiin että kun se on työllisyyden ja julkistalouden kannalta perusteltua mahdollistaen yrityskohtaisesti erityisosaajien työllistämisen nopeuttamisen alueellisen ja alakohtaisen työvoiman turvaamisen sekä käytännön prosessien helpottamisen eu alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa on mahdollista lieventää

eli nyt he maksavat tätä korotettua veroa myös siitä osuudesta joka heille ennen on tullut alle tuon solidaarisuusveron uuden rajan tai siitä nykyiseen rajaan mentäessä

pidän myönteisenä sitä että sivistysvaliokunta määrätietoisesti on pitänyt esillä opintotukijärjestelmän kehittämistarpeita

olisi kyllä mielenkiintoista kuulla uskotteko te edustaja pekkarinen oikeasti niin että se ei satelisi tänne pohjolaan jos nyt laittaisimme kreikan ulos eurosta ja antaisimme maan ajautua konkurssiin tai emme seuraisi mitä espanjassa tapahtuu mitä italiassa tapahtuu ja emme varautuisi siihen